alhaisemmissa tuloissa vero on joko sama tai alhaisempi

ruusu puhemies kohta kymmenen

puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman

nämä panama paperit ovat todellakin järisyttäviä ja nehän nyt näyttävät sitten kertovan että asiat ovat juuri niin kuin ihmiset ovat pelänneet että yhteiskunnassa on monenlaista moraalia ja myös eliitin keskuudessa näyttää olevan näin

sataviisikymmentäneljä ääntä kolmekymmentäyhdeksän een

puun energiakäytön tukemisessa on syytä olla erityisen tarkkana ettemme ammu tuiki tarpeellisia vientituloja ja hyvinvointia koko maahan tuovan tärkeän teollisuudenalan puujalkaan

tämä on fantastinen esimerkki siitä miten julkinen palvelu tarkoitetaan pienituloisille köyhille ihmisille ja varakkaammat menevät ja ostavat tällä palvelusetelillä itselleen paremman palvelun

äänestys

tämä hallitus ei näe pienten työttömyyskorvausten puolison tulojen vuoksi leikkaantuvan työmarkkinatuen kohoavien terveyskeskus ja sairaalamaksujen kasvavan sähkölaskun kanssa askaroivan suomen todellisuuteen

äänestyksen

näin ollen ensin äänestetään timo kallin ehdotuksesta maria lohelan ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko näytti kuvalta nousta eduskunnan luottamusta tämä nyt jokisumaksu

keskustelu

silti ole kun on puhe

niillä voi olla kuitenkin se hyvä vaikutus että asiaan tartutaan

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

kokonaista puuta ei pidä ohjata kattilaan poltettavaksi jos tuon puun jalostus sahoilla tai paperitehtaissa tuottaa nelin tai jopa kymmenkertaisen arvonnousun joten puuhakkeen käyttö on kannatettavaa ja tukien ohjaaminen niin että ne keräävät metsästä sinne muutoin jäävän aineksen pois

risto k

menestyksen oletusta kaksi kaksi jaa ääntä seitsemänkymmentäyksi eli

arvoisa puhemies

keskustelu

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ja tämän jälkeen

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä se valta on paisunut lakiehdotukset ja vaikerrusten toinen käsittely on päättynyt tätä asiaa

suomen kolmen ja antaa yli kuusi peiposen kaksikymmentä jansku taivas

sopanen viisi ja antaa yli kolme neljä usa yksitoista eduskunta hyväksyi

hirskuntoon tässä innostuksen vuoksi tunnustauuotila

herrukset sotivat edustajat tuon

tämä keskustelu sai alkunsa edustaja pekkarisen puheenvuorosta mutta hän on nyt poistunut joten hänelle ei enää ole mahdollista vastauspuheenvuoroa myöntää joten siirrymme puhujalistaan

hallitus on lähtenyt esittämään vaalijärjestelmää joka on niin vaikeaselkoinen että se ei ole kyllä yhdellekään kansalaiselle avattavissa ei lohjan torilla eikä muuallakaan

odotetaan hetken aikaa niin saadaan palaverit siirrettyä tuonne oven ulkopuolelle vaikkapa kahvilaan ja salissa keskitytään puhujan asiaan

linde dynaaminen eivät enää riitä mutta ari jalonen on testata viedä mutta hanna mäntylän opri ja muut mika lintilää yhdestä todeta mutta anne kalmari ramstedt osaa komistuu ja

näin tämä kysymys on kai se tuo samalla myös kyselytunti seuraavaksi pyydän hiljaisuutta saliin ja pyydän keskittymään päivälistan asioihin ja mahdolliset tapaamiset ja neuvottelut on syytä pitää kahvilan puolella esitellään itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksen juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta

se ei näe kuntatyöntekijöiden venyvän äärirajoilla opettajainhuoneista terveyskeskuksiin eikä myöskään näe yksityisen sektorin työpaikkojen kiireen todellisuutta samalla kun satojentuhansien suomalaisten osaaminen ja tarmo ei löydä mahdollisuuttaan suuren työttömyyden suomessa

siellä on erittäin hyvää kahvia ja myös leivonnaisia tarjolla

pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

sokka kuusi kuusi ja yhdeksäntoista ei poissa neljätoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

saksan ja ranskan keskinäisessä yhteisymmärryksessä on kuitenkin yksi erittäin tärkeä kohta josta täällä ei ole puhuttu ja sille on syytä suomen antaa tukensa

valiokunta tulee kuulemaan myös paitsi verohallinnon ja valtiovarainministeriön edustajia myös näitä pankki ja sijoituslaitoksia jotta tämä asia otetaan päivänvaloon ja katsotaan mitä tässä on tehtävissä

jos tarve niin voi ehkä sana ja

pidentyjalosteidensa verotus kaksitoista jyp

vintiö aidosti vähemmän tutusta kahdeksan nykyluvastamme

jos katsoo myös valtioneuvosto eduskunnan luottamusta omistajaa jos ei voittoon eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle pyydän ostama

äänestyksessä

arvoisa puhemies

edistyksen etu saattaa jo antaa

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällä miten mukava se päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ensin äänestetään mika lintilän ehdotuksesta ari jalosen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

vihreät sertifikaatit olisivat myös kannustaneet luomaan yhteispohjoismaista ja yhteiseurooppalaista energiamarkkina aluetta ja ohjaamaan uusiutuvan energian tuotantoa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

yksi tyhjä

kylänpää veistoksen muihin asioihin lähetekeskustelua varten pysytellä puhemiesneuvosto ehdottaa että asia kuin sinusta jota on pakko sillä lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lintuja anne kalmarin ehdotus kohutusta ei pidä vastaava

mahdollisuus huolehtia toisistamme rakentaa tasa arvoista oikeudenmukaista suomea on kiinni ennen muuta uusista työpaikoista nykyisten työpaikkojen turvaamisesta ihmisten työllistymisestä

palaisin yhteen asiaan joka ei ole nyt suoraan budjettiasia mutta tärkeä asia oikeusministeriön kannalta ja se on se että nyt arvoisa oikeusministeri teillä on runsaan puolen vuoden kokemus kahden erittäin vaativan ja haastavan tehtävän hoitamisesta oikeusministerin ja työministerin

äänestyksessä

keskeisin asia oli saadaanko rahankäytölle rajoja tuleeko kampanjakatto

äänestyksessä

tämän jälkeen puhujalistaan

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on käynnistänyt

nosta jalosen tiedotus ja edusti elintilan ehdotus jäi pöydän

toivomme että asiaa koskeva keskustelu johtaa koko suomen hallituksessa linjanmuutokseen ja odotamme että myös valtiovarainministeri katainen ottaa pääministeri kiviniemen tämänpäiväisen ilmauksen omaksi linjakseen ja vihdoinkin puututaan finanssikriisin todellisiin tienaajiin ja hyötyjiin sen sijaan että tätä hämärää yhteisvastuuta käytännössä yritetään perustella vaikkakin yksittäispäätöksen nimissä

arvoisa puhemies

edustaja mäkipäällä oli erinomainen puheenvuoro niin kuin monella muullakin täällä mutta siinä viitattiin erityisesti tähän merkitykseen mikä on yrittäjien toiminnalla

eduskunta päättänyt että valtionavusta nauttii eduskunnan luottamus

nyt esillä oleva lakialoitteiden kokonaisuus on tavattoman tärkeä osa tämän syksyn eduskuntatyötä

lopputulos on että ei tule kampanjakattoa vaikka puolueiden enemmistö oli tällä kannalla ja toimikunta sitä esitti

toimistossa

on suunnattava voimavaroja käytännön toimiin jotka tukevat työllisyyskehitystä ja antavat suomalaisille osaajille mahdollisuuden näyttää kykynsä

tässähän tuodaan esille oppositiopuolueiden vaihtoehto hallituksen budjetti ja lakilinjauksille

erittäin työntäyteinen vuosi ja syksy on

juhlamenojen ohjaaja helsingissä marraskuun kymmenentenä päivänä ja pyydän pääsihteeriä odottamaan hetken filatov kertoi nauttivansa siirto